mitä energinen ministeri pekkarinen aikoo tehdä että bioetanolin tuotanto suomessa lähtee käyntiin

arvoisa puhemies

minusta on kohtuutonta että tällöin vielä erikseen vaaditaan valvontamaksuja valvonnoista ehkäpä tulevaisuudessa eivätkä nämä edes sisälly siihen luvan hintaan

näyttää siltä että kokoomuksen mielestä it järjestelmiä ei kannata laittaa kuntoon vaan te haluatte toimia jatkossakin kuten monta kymmentä vuotta sitten niin että järjestelmät eivät toimi yhteen

eli haluaisin että tässä laissa olisivat selkeästi luvansaantiaikataulu ja luvan hinnat näkyvissä ja niiden tulee olla kohtuullisia

edustaja tuppurainen tuossa totesi että valvontaa tarvitaan ja kyllä se on totta että jos tuotantotapa antaa oikeuden nimikkeeseen vaatimusten pitää olla tiukempia ja niitä pitää valvoa mutta toisaalta ei pidä mennä ylikään jos luomua kerran halutaan saada lisää

haluaisin myös todeta herra pääministerille että sen uusiutuvan energian tukemisen suomalaisen ruuan tukemisen yrittäjyyden tukemisen voi ihan aloittaa vaikkapa byrokratian purkamisesta

itse asiassa hallitus on itse linjannut että ei halua yrityksille uutta lainsäädäntöä joka aiheuttaa kustannuksia ja turhaa byrokratiaa

avioliittoneuvojana haluaisinkin sanoa teille päähallituspuolueet että sentään yksi yhdistävä tekijä teiltä löytyy ja se on keskittäminen

se kulkee kautta linjan myös tässä lisätalousarviossa

olisihan se aika kummallista jos esimerkiksi liikennevalvonnan puolella kun poliisi pysäyttäisi on siellä sitten vikaa tai ei valvottava maksaisi

kummasti tuntuu löytyvän rahaa esimerkiksi helsingin olympiastadioniin kehärataan metroon samaan aikaan kun julkinen tuki liikkumiselta maaseudulla poistetaan niin että linja autovuorot loppuvat ja opiskelijat joutuvat muuttamaan pois kotoaan

toivoisinkin että myös niitä rajoja koeteltaisiin milloin kauppa on käyttänyt valtaansa väärin niin että esimerkiksi luomutuottaja ei saa hänelle kuuluvaa osaa luomutuotteestaan vaan sen kaiken katteen vie määräävässä markkina asemassa oleva kauppa

arvoisa herra puhemies

kaksi viikkoa sitten siellä hallitusaitiossa oltiin hyvin ylimielisiä kehotettiin perehtymään vähän paremmin tähän esitykseen tai heräämään päiväunilta mutta kiitos siitä että kuitenkin ne meidän viisauden siemenemme sinne hallitukseen päin etenivät ja tätä osinkoveropäätöstä nyt on muutettu

lapsiasiavaltuutettu maria kaisa aula vaati viisivuotisvierailullaan eduskunnassa enemmän ehkäiseviä palveluita ja varhaista tukea perheille

keskusta ei hyväksynyt sitäkään että kun eu halusi poistaa pieniltä yrityksiltä valvontamaksut hallitus halusi linjata niin että näitä maksuja ei poisteta vaan ne päätetään kansallisesti

mutta todellakin toivoisin että näihin pahimpiin kiemuroihin sitten valiokunnassa puututtaisiin ja saataisiin tätä lainsäädäntöä mahdollisimman käytännönläheisesti järkeväksi

mutta kun kokonaan tätä veropäätöstä ei ole niitten viestien mukaan päätetty ja meillä taas oli muutama minuutti aikaa perehtyä tähän uuteen malliin niin haluaisin tuoda keskustan huolen siitä että pääomatuloverotuksen piirissä olevien yritysten ja osakeyhtiömuotoisten yritysten verotus eriytyvät hyvin paljon nyt toisistaan

lastensuojelun keskusliiton toiminnanjohtaja seppo sauron mukaan tämä on häpeällistä

jotain on siis pielessä

arvoisa puhemies

usein ensimmäinen lastensuojelutoimenpide on lastensuojeluilmoitus joka johtaa sijoitukseen

tämä voi johtua avohuollon määrärahojen puutteesta tai asenteesta

omaishoidon siirtämisestä kelalle on puhuttu mutta emme tiedä mitä tälle asialle nykypäivänä kuuluu

mutta kyllä meillä tällä hetkellä on huomattavasti vakavampia asioita muun muassa lapsiin kohdistuvan seksuaalirikollisuuden rangaistustaso on selvityksessä parhaillaan liikkeellä kuin kysyjän mainitsema kysymys

eikö sukulaisilta ja kyläyhteisöiltä voitaisi kysyä tukea

valumia voi estää kasvillisuuskentillä kemiallisella puhdistuksella laskeutusaltailla maaperäimeytyksellä massasiirtoaltailla pintavalutuksella päisteputkilla sarkaojapidättimillä sekä salaojituksilla

kysynkin asianomaiselta ministeriltä

ovatko asiat edenneet

kysynkin asianomaiselta ministeriltä

onko mahdollista valvoa paremmin sitä että lievimmän riittävän toimenpiteen periaate toteutuu lastensuojelussa ja siinä turvaudutaan ensisijaisesti perheen neuvontaan käytännön apuun ja tukeen